ensin ihan pari sanaa maahanmuuttoasiasta joka ei varsinainen aihe ollutkaan mutta tämä mitä on tapahtunut euroopassa ja suomessa kesästä lähtien niin sehän on muuttanut koko meidän ajattelumme

priorisointi se on iso kysymys

alaikäisten kohdalla yksilöllinen käsittely ja harkinta ovat aivan välttämättömiä mutta meidän asiantuntijoidemme siis asiantuntijat jakautuvat näissä kysymyksissä mukaan on niin että jos alaikäisille ei aseteta tulorajavaatimusta se voisi aiheuttaa niin sanottua ankkurilapsi ilmiötä jolloin nimenomaan lapset lähetettäisiin ensin

en minä osaa tässä vaiheessa sanoa onnistuuko priorisointi miten se tehdään mutta minusta on oikein meidän turvallisuusviranomaisia ja poliisia kohtaa että poliittinen päätöksentekijä käy sen keskustelun katsoo sen koko valtavan työmäärän mikä meillä on uusien haasteiden edessä ja entiset ovat kuitenkin pohjalla

minusta tämä on hyvin erikoinen kärki tässä teidän budjettivastalauseessanne

toki on ollut niitä jotka ovat puhuneet että pakolaismäärät maailmassa ovat suuria ja suomikin voi euroopan osana joutua suurenkin muuttoliikkeen kohteeksi mutta siitä mitä kesällä sitten edessä oli harva tässä salissa vielä puhui keväällä

jos eivät täyty nämä kansainvälisen suojelun kriteerit jolloin siis ainoastaan törkeä rikos voi vaikuttaa niin että karkotetaan silloin jos on nämä alemmat suojelutarpeet toissijainen suojelu tai humanitäärinen suojelu näillä rikoksilla on jo heti vaikutusta ja ne voidaan silloin panna käytäntöön

arvoisa herra puhemies

tämä on tyypillinen kysymys

luonnonvarat ovat suomelle huikea mahdollisuus ja stubbin hallituksessa onkin linjattu että biotalous on yksi kolmesta keihäänkärjestämme joilla haetaan tulevaisuuden kasvua ja menestystä

se sana vaikka se onkin vaikea niin se priorisointikin täytyy pohtia koska sitä varten taas poliittinen päättäjä on että tehdään päätöksiä

me emme ole mukavien asioiden kanssa tekemisissä ja me emme voi tehdä pelkästään mukavia päätöksiä koska tämä asiakokonaisuus on valtavan kompleksinen ja vaikea kokonaisuus johon meidän on pakko löytää myöskin ratkaisuja

nyt kun näitä vastauksia alettiin saamaan niin haluaisin kysyä vielä keskustan osinko ja yhteisöverokannasta

perinteisten metsätaloustuotteiden ja elintarvikkeiden lisäksi meillä nousee jatkuvasti esiin uusia innovaatioita jotka osaltaan nostavat biotalouden merkitystä ja mahdollisuuksia

me olemme täysin uuden tilanteen edessä ja tämä haastaa suomalaista yhteiskuntaa myöskin sitä ilmapiiriä joka suomessa vallitsee ja siihen nähden tämä keskustelu tämän ajankohta todella tuli kreivin aikaan aivan erinomainen keskustelu

ensinnäkin me emme halua syventää lamaa vaan me olemme tehneet tietoisen ratkaisun että me elvytämme velkarahalla

puheenjohtaja sipilä sanoi kauppalehden haastattelussa kesäkuussa että yksinkertaisinta olisi ollut hänen mukaansa vain tehdä yhteisöveron kevennystä vastaava kiristys osinkoverotuksen puolella

ja kyllä ei tunnu hyvältä tehdä kaikkia niitä päätöksiä mutta monella tapaa välttämättömin lainsäädäntö joka meillä tällä hetkellä on on luotu erilaiseen tilanteeseen

ensinnäkin nöyrä kiitos kiitos kiitoksista

meillä on siihen varaa koska aikaisempina vuosina on harjoitettu tiukkaa talouspolitiikkaa ja suomen valtionvelka on saatu painumaan ainakin kansainvälisissä vertailuissa siedettävälle tasolle eli kansantalous kestää

ja kyllä haluan yhtyä myöskin siihen minkä edustaja satonen otti esille että on erittäin tärkeää ollut että tässä tilanteessa tässäkin salissa ollaan oltu oikeastaan hyvin pitkälle ilman hallitusoppositio rajoja

ja viimeiseksi jos puhemies sallii sanoisin muutaman sanan vielä näistä luvuista kun ne ovat olleet tänä päivänä syystä tai toisesta niin kovasti esillä

minusta on perusteltua sanoa että oikeastaan koko maa ja metsätalousministeriön budjetti ja talousarvio on valjastettu biotalouden edistämiseen

vaikutusarviot näillä erilaisilla hallituksen päätöksillä sisäiseen turvallisuuteen on mielestäni asia joka kannattaa ottaa esille strategiaa tehtäessä koska silloin tämä käsittely laajennetaan laajempaan yhteiskunnalliseen turvallisuuteen

on jäänyt nyt käymättä läpi mitä te tällä tarkoitatte

se mitä toivon on se että te kaikki ja me kaikki välitämme tätä viestiä suomalaisille annamme heille oikeaa tietoa asioista

toinen pääpointti on se että hallitus pyrkii toimillaan ja budjetillaan pelastamaan niin monta yritystä kuin ikinä mahdollista pelastamaan niin monta työpaikkaa kuin ikinä mahdollista

ensinnäkään me emme voi tietää kuin todennäköisyyden koska tällä hetkellä ja tästä oikeasti eteenpäin tulevina viikkoina kuukausina käsitellään sen suuren pääjoukon turvapaikkahakemuksia joka on saapunut viime syksystä lähtien suomeen

ainoastaan se että me toimimme esimerkillisesti ja päättäväisesti luo näin uskon suomalaisille uskoa siitä että tästäkin asiasta selvitään

parlamentaarinen ryhmä toisi pitkäjänteisyyttä ehdottomasti joten keskustan eduskuntaryhmän kannattaa keskustella keskustalaisen pääministerin kanssa tästä mahdollisuudesta ja voimme sitten pohtia mutta mielestäni se toisi pitkäjänteisyyttä ja ehkä laaja alaisuutta

oikean tiedon välittäminen tämän keskustelun hengen välittäminen tavallisille suomalaisille jotka pohtivat mitä maailmassa tapahtuu mitä tästä seuraa he janoavat oikeaa tietoa olen nähnyt sen sadoissa kohtaamisissa tämän työtehtävän aikana ja yksikään keskustelu ei ole mennyt hukkaan

jokainen euro joka tässä elvytyspaketissa on on mietitty tarkkaan tämän periaatteen pohjalta eli suhde euroa per pelastettu työpaikka on ollut ohjenuorana

me olemme sen jälkeen hallituksen toimesta kiristäneet kriteerejä mutta ennen kaikkea kun maahanmuuttovirasto on tehnyt nämä turvallisuusselvitykset somaliassa afganistanissa irakissa niin ne ovat käytännössä kiristäneet meidän kriteerejämme

tämä kokonaisuus pitää saada hallintaan mutta niin kauan kuin meillä ei ole uskoa eikä varmuutta siitä että euroopan unioni yhdessä kykenee hallitsemaan tilanteen estämään viimesyksyisen niin kauan me olemme siinä tilanteessa että meidän pitää yhdenmukaistaa eurooppalaisia kriteerejä ja kun meillä ei ole vielä yhdenmukaista eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää jota komissio on nyt lähtenyt rakentamaan niin kauan meidän pitää reagoida siihen mitä muut jäsenmaat tekevät koska meillä ei ole yhdenmukaista turvapaikkajärjestelmää eikä yhdenmukaista lainsäädäntöä

vaikka sanoinkin että rauhassa perehdytään niin kyllä se kuitenkin on tämä selonteko se keskeinen elementti ja se on siis muutamien lähikuukausien työ

kolmas asia on mielestäni se että kun velkaannutaan niin tietenkin nämä toimet tehdään niin että sitä velkaa otetaan kuitenkin niin vähän kuin mahdollista pitkällä aikavälillä

väitän että yksikään keskustelu ei ole lisännyt ennakkoluuloja vaan on luonut rakentavampaa ilmapiiriä

eli me pyrimme tämän velkarahan avulla kantamaan kansantalouden yli tämän pahimman laman kuopan ja kun me siellä kuopassa joudumme velkaantumaan niin jotta kuopan syvyys jäisi mahdollisimman matalaksi silloin se loppuvelkasaldo sinä päivänä kun maailmalla talouskasvu alkaa ja pääsemme myymään tuotteitamme maailmalle ja jälleen kerran kansantalous voi paremmin olisi mahdollisimman pieni

terrorismiuhka on jonkin verran kohonnut mutta edelleenkin tämmöisen suunnitellun järjestäytyneen terrori iskun uhka suomessa on hyvin matalaa tasoa mutta suomeen on syntynyt terrorismia tukevia rakenteita ja suomessa on henkilöitä joilla on kytköksiä terrorismiin niin me emme voi valitettavasti avoimessa yhteiskunnassa kokonaan sulkea pois

poliisien määrän ratkaisemisessa tietenkin koulutus on kaikki kaikessa ja itse asiassa tänään minulla on pyynnöstäni palaveri aiheesta poliisiylijohdon ministeriön johdon kanssa jossa katsomme tätä näkymää poliisiammattikorkeakoulun sisäänottojen osalta ja myöskin sitten suhteessa näihin tuleviin kehyksiin miten siinä voidaan edetä

ja kyllä me sovellamme tässä eu direktiiviä sen sisällään pitämiä mahdollisuuksia siitä millä perusteella perheenyhdistämistä voidaan säännellä

hyvät edustajat tällä talousarviolla voimme vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta edistää maatalouden rakenne ja tuottavuuskehitystä sekä luoda edellytyksiä suomen biotaloudelle

kuten sanoin tämä tuloraja oli tässä tilanteessa nopeimmin eteenpäinvietävissä

esimerkiksi maahanmuuton yhteydessä olemassa olevilla resursseilla meidän turvallisuusviranomaisemme poliisi maahanmuuttoviranomaiset suojelupoliisi tekevät kaikkensa jotta pystytään tunnistamaan löytämään niitä henkilöitä

ei ole ollut varaa luvata sitä että tulee poliisin toimipiste niille paikkakunnille missä vokeja sijaitsee mutta me olemme pyrkineet siihen että poliisi on läsnä näillä paikkakunnilla

sen lisäksi nämä useat muut joita luettelin eivät ole ollenkaan yksiselitteisiä miten ne tulkitaan ja miten ne tuodaan lainsäädäntöön ja ne on ehdottomasti käytävä läpi

neljänneksi hallitus tekee tässä yhteydessä ja tämän päivän politiikassaan ratkaisuja joilla pärjätään myöskin tämän laman jälkeen

tämän arvioiminen oli asiantuntijatyöryhmässä yksiselitteisempää

näitä lukuja voi pyörittää niistä voi löytää erilaisia totuuksia mutta totuus on se että lopulliset luvut siitä kuinka moni suomessa turvapaikan saa me näemme kun nämä yksilöllisesti on käsitelty

lisäksi se monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja sillä pyritään parantamaan työllisyyttä kehittämällä maaseudun yritysten kilpailukykyä kannustamaan uuteen yrittäjyyteen ja yritysten verkostoitumiseen

arvoisa puhemies

jos on tehty kalliita sopimuksia niin ne perutaan

mutta nämä ovat asioita joista olemme todenneet hallituksen kesken että me seuraamme niitä vertaamme suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja sen kriteereitä ja toimintamuotoja koko ajan eri maihin ennen kaikkea muihin pohjoismaihin ja olemme päättäneet että pidämme meidän politiikkamme ja kriteeristömme tällä tasolla

se on yksi syy siihen että voidaan tehdä uusia päätöksiä

mitä taas tulee sitten tähän avoimuuteen niin tässä minä kyllä luotan siihen että valtiontalouden tarkastusvirasto ja ne jotka valvovat taloudenkäyttöä lainsäädännön hallintolain noudattamista tekevät työnsä ja olen alusta lähtien korostanut ministeriössä sitä että nämä asiat täytyy kiireestä huolimatta ottaa mahdollisimman hyvin huomioon

sitten maahanmuuttovirasto muokkaa käytäntöjään ja siellä on ihmisiä jotka toimivat vakavasti ja uskon että he huomioivat kokonaisuutta

meidän tulee panostaa koulutukseen

varsinkin se oli vaikea silloin kun elimme aikaa jolloin venäjä ryhtyi pommituksiin ja sai aikaan uuden pakolaisvirran jota ilmeisesti turkki on pyrkinyt hillitsemään

meidän pitää kouluttaa ihmisiä sillä aikaa kun he ovat joutuneet mahdollisesti lomautetuiksi tai työttömiksi jotta he ovat työkykyisiä silloin kun heidän osaamistaan jälleen tarvitaan

vieläkin haluan palata siihen että jotta me pystymme hallitsemaan tätä kokonaisuutta ja jotta meidän ei tarvitse tehdä yksi palanen kerrallaan näitä lainsäädäntöuudistuksia euroopan unionin on pakko saada tämä tilanne hallintaan

mitä vielä tulee tähän kansalaisaloitteeseen niin haluan toistaa sen että ymmärrän sen tarpeellisuuden nimenomaan siitä lähtökohdasta että ihmiset ovat huolissaan yleisestä turvallisuudesta ja että tässä meidän käytännössämme on maalaisjärjen vastaisia piirteitä mutta me korjaamme niitä koko ajan

luonnonprosessit kuitenkin ovat niin hitaita että tulokset toimista näkyvät usein pitkällä viiveellä ja tämä on valitettavaa esimerkiksi itämeren osalta jonka tila oli viime kesänä katastrofaalinen

mutta kaiken kaikkiaan minusta euroopan unionin pitää olla huolissaan siitä mikä on ihmisoikeustilanne sekä syyriassa että turkissa vaatia ehdottomasti tämän turkin sopimuksen vastapainona ihmisoikeuksien kunnioittamista ja pakolaisten asiallista kohtelua

meidän täytyy ja kannattaa panostaa nyt infrastruktuuriin toisaalta elvytyksen takia mutta myöskin sen tähden että se on kansantalouden kilpailukyvyn kannalta yksi menestystekijöitä

itse asiassa tämä että sen kotimaan turvallisuustilanne tarkastetaan pari kertaa vuodessa on ollut olemassa oleva käytäntö mutta nyt se vain sanotaan ääneen ja pidetään huoli siitä että se myös tehdään

siksi me olemme tänne tulleet valituiksi

mutta pitää ymmärtää se että erityisesti viime kesänä näkyivät kymmenien vuosien aikana itämeren pohjaan kerrostuneet ravinteet eivät niinkään tämän päivän vaikka niilläkin oma vaikutuksensa on

siksi siihen turkki sopimukseen on löydettävä keinot miten se toimii niin että kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan ihmisoikeuksia mutta saadaan se ihmissalakuljetus kuriin

sosiaalitupo oli niistä toinen merkittävä ja nyt erinäköisten vaiheiden jälkeen syntynyt eläkeratkaisu on toinen suuri merkittävä asia

siinä arvioidaan sen kotimaan turvallisuustilanne ja jos se on muuttunut oleellisesti parempaan suuntaan sen jälkeen otetaan sieltä ja siltä alueelta olevien ihmisten asia käsittelyyn yksilöllisesti

minusta tässä kakkaraisessa on sinänsä ihan ideaa ja peruslinja siinä on hyvä ja vastuullinen ja odottelemme tietenkin mielenkiinnolla myöskin sen konkretisoitumista ja sitä mitä kaikkea se tarkemmin pitää sisällään

uskon että nämä ovat parasta politiikkaa mitä tässä tilanteessa käytettävissä olevilla voimavaroilla voidaan tehdä ja mielestäni kun yleistä keskustelua seuraa nämä saavat aika laajan hyväksynnän yhteiskunnassa

ensi vuonna uudistuvat myös sekä maatalouden eu tukijärjestelmä että osa kansallisten tu kien järjestelmää ja tätä neuvottelua ja työtä teemme sekä eu tasolla että kansallisella tasolla

ettei se nyt niin jaetaan jos kotimaassa tilanne muuttuu paljon turvallisempaan suuntaan niin minä olettaisin että se on aika monelle iloinen uutinen

mutta arvon perussuomalaiset mesoatte täällä suomalaisen työllisyyden ja työpaikkojen puolesta mutta samaan aikaan toisaalla te esitätte varjobudjetissanne kela maksun palauttamista yksityisille työnantajille

arvoisa herra puhemies

edustaja rehula harrastitte nyt sitä kuuluisaa väärin ymmärtämistä ja tahallista sellaista

se on ainut keino millä me estämme pysyvällä tavalla sen että ihmisten ei tarvitse maksaa salakuljettajille ja lähteä hengenvaarallisille merimatkoille lähettää lastaan etukäteen jotta saisi tämän alun

ensi vuoden alussa toimintansa aloittaa luonnonvarakeskus joka muodostetaan yhdistämällä mtt rktl ja metla

jos ihminen on kotoutunut hänellä on työtä perhettä niin silloinhan hänen oleskelulupansa voidaan arvioida toisella periaatteella

ensinnäkin elvytyspaketti pitää sisällään merkittäviä tukia rakentamiseen ja ennen kaikkea energiainvestointeihin

luonnonvarakeskuksen tavoitteena on vastata murroksessa olevan biotalouden haasteisiin ja vahvistaa sektoritutkimusta selviytymään näistä rahastorahojen ja rakennemuutoksen haasteista

nämä myrskytuhot jotka nämä sähkökatkot ovat aiheuttaneet suuressa määrin ovat melko uusi ilmiö mutta valitettavasti tämä ilmastonmuutos näyttää tekevän sen että ne ovat meille tästä lähtien arkipäivää jos ei nyt jokapäiväistä niin jokavuotista ja näiden kanssa sähköyhtiöt ja kansalaiset eri puolilla maata joutuvat painimaan

nämä ovat niitä konkreettisia tekoja joita teemme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja meidän on jatkuvalla syötöllä saatava näitä konkreettisia tekoja keinovalikoimaan ja päätettäväksi tänne suureen saliin asti jotta todella pääsemme myöskin strategioista ja suunnitelmista tekoihin näiden meidän omien hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi

minä haluaisin myöskin että suhtauduttaisiin erittäin arvostavasti siihen työhön mitä ministeri huovinen on tässä tehnyt

missä on teidän oikea työllisyyspolitiikkanne

hän vie niitä tärkeitä tavoitteita eteenpäin että me saamme integraation toteutettua laajemmat järjestäjäalueet vahvemmat alueet jotta me pystymme turvaamaan ne peruspalvelut

tavoitteen toteuttamiseksi pyritään luomaan poikkitieteellinen kilpailukykyinen sekä tehokas kansainvälinen tutkimus ja asiantuntijaorganisaatio eli biotalouden kehittämisen nyrkki suomeen

nythän me käsittelemme valtiovarainvaliokunnan mietintöä

sisäinen turvallisuutemme riippuu ulkoisen turvallisuuden tilanteesta ja siksi on ollut tärkeää se että olen nyt ollut utvan kokouksissa säännöllisesti läsnä mutta kyllä minulle sopii että sen kokoonpanoa pohdiskellaan hallituksen piirissä

ensinnäkin ed

se mistä me edelleen olemme eri mieltä täällä on hallintomalli ja kuten äsken kuultiin myös oikeusministerin sanovan näihin ongelmiin haetaan ratkaisuja siis hallintomallin ongelmiin

sen voi sanoa kun hän oli ollut sisäministeri jan olin sisäministeriössä erityisavustaja ja ensimmäisen kerran näihin myrskytuhoihin ja sähkökatkoksiin jouduin törmäämään tätä kautta että osaaminen suomessa myrskytuhojen korjaamisessa ja tiedottamisessa näitten kriisien aikana on parantunut merkittävästi